tosin vierastan metropoli sanaa sillä olen ymmärtänyt että metropoleissa on myös raideyhteys lentokentälle ja sitä meillä täällä suomen metropolissa ei ole

kyllähän tämä jakovara mistä tällä hallituskaudella lähdettiin liikkeelle on nimenomaan kohdistettu pääsääntöisesti pienempiosaisille

lapsilisiä on korotettu kodinhoitotukea on korotettu eläkkeiden määrää on lisätty opiskelijoiden opintososiaalisia etuuksia on lisätty siis tämähän on ihan järjetöntä puhetta teiltä sieltä

argumentointi sisältää heittoja eikä kaikilta osin perustu tosiasioihin eikä selvityksiin tai uusimpaan tutkimustietoon

meillä heitellään täällä erilaisia lukuja ja se että se tehdään ilman minkäänlaista pohjaa ja laskelmia mihin ne todella kannattaa kohdistaa on järjetöntä ystävät siellä siskot ja veljet vasemmalla

espoon tilaaman metropolin hyvinvointi tutkimuksen mukaan hyvinvointi on metropolialueen kilpailukyvyn edellytys eikä päinvastoin

odottaisitte nyt pikkasen sitä että tulevat kunnolliset laskelmat esiin ja kohdennetaan ne menot sitten sinne missä niitä todella tarvitaan

tutkimusprofessori antti hautamäki korostaa että tulevaisuudessa menestyvät alueet jotka kykenevät uudistumaan ja saavat ihmiset yhdessä ratkomaan aikamme suurimpia ongelmia

tämä yhteisöverotuottokysymys tarkoittaa juuri sitä että ne paikkakunnat joissa on tätä yhteisöveron tuoton pudotusta tarvitsevat nyt ensimmäistä tukea ja odotetaan hallituksen isoa elvytyspäätöstä niin silloin kuntatalouskin mahdollisesti paranee

arvoisa puhemies

jälleen kerran talousvaliokunta on ollut hyvin yksimielinen

tämähän on hyvin vaikea lakikokonaisuus mikä liittyy tähän kiinteistörahastolakiin ja talousvaliokunta kuten hallitus on huomannut ja havainnut että tämä lakikokonaisuus ei ole toiminut tähän mennessä sille esitettyjen vaatimusten mukaisesti

jos seutuhallintomalliin mennään joillain tarkasti määritellyllä alueilla seutuhallinnon tehtävät tulee rajata koskemaan niitä keskeisiä asioita joiden yhteinen käsittely tuo koko alueelle suurimman hyödyn

valiokunta on jatkossakin hiukan skeptinen näiden uusienkin muutettujen pykälien osalta miten ne tulevat jatkossa toimimaan

tämän johdosta valiokunta edellyttää lain voimaan astumisesta alkaen vuoden päästä selvitystä valiokunnalle siitä ovatko nämä muutokset saaneet aikaan niitä toivottuja toimenpiteitä eli onko nimenomaan vuokra asuntotuotanto lähtenyt liikkeelle

nykyisiä päällekkäisiä valmisteluja päätöksentekoprosesseja voitaisiin koota yhteen esimerkiksi uudenmaan liitossa tehtävään helsingin seudun metropolikaavaan joka korvaisi lain pääkaupunkiseudun yleiskaavasta

helsingin seudulla perusteellisesti tehtyjen seutuhallintoselvitysten mukaan lähipalveluista ei sivistys sosiaali ja terveyssektoreiden yhdistämisellä synny lisäarvoa kun riittävä asukasmäärä palvelujen järjestämiseen on jo olemassa

sen sijaan uutta parempaa yhteistyötä saadaan näillä muilla sektoreilla

jos ei kolmen vuoden aikana yritys ole sitten listautunut niin joutuu maksamaan takaisin eli tässä on nämä erilaiset tuet

sehän on meillä ollut kaikessa tavoitteena että yhden kerran maksetaan vero ja toivotaan että se sitten siinä pysyisi

maahanmuuton hyväksyttävyys on nimenomaan kiinni siitä että saamme korvaustason olemaan sillä tasolla kuin se on myös muissa pohjoismaissa eli että myöskään meillä pienimmällä eläkkeellä pienellä toimeentulokorvauksella olevat eivät ole heikommassa asemassa

se on inhimillistä politiikkaa turvapaikanhakijoiden kannalta jolloin nämä perusteettomat turvapaikanhakijat saadaan käännytettyä mahdollisimman nopeasti ja ne jotka todella tarvitsevat turvapaikkaa saadaan kotoutettua mahdollisimman nopeasti ja siihen satsattua resursseja

monessa eri asiantuntijakuulemisessa tuli esille se että tämä on oikea askel oikeaan suuntaan ja tämä tulee tehdä ja sitten seurata vievätkö nämä ponnistelut mitä tässä nyt on tehty todella eteenpäin

ne eivät välittömästi liity tähän lakiin mutta ne ovat erittäin hyviä selvitettäviä asioita ja järkeviä kun niitä vaan lähdettäisiin viemään

hallitukselta vaaditaan nyt sitten uskallusta aloittaa näiden rahoitusmallien rahastojen käynnistäminen

kyllä kysymysten esimerkeistä on

me tarvitsemme työtä suomeen ja sitä tämä nimenomaan tuo

me tarvitsemme niitä investointeja suomeen

ydinvoimalla rakennetaan nimenomaan perusvoimaa se on sitä perusvoimaa jonka avulla pystytään sitten satsaamaan ja tekemään niitä mahdollisia investointeja uusiutuvaan ja uuteen teknologiaan

me tarvitsemme niitä uusia teknologisia hankkeita teknologian kehittämistä mutta myös niitä satsauksia erilaisiin pilottihankkeisiin jotta me saamme sitä uutta teknologiaa uudenlaisiin muotoihin sisään

se on nimenomaan koonnut nyt yhteen kaiken sen mitä meillä on puhuttu tässä talossa siitä mitä pitäisi tehdä mitä luonnonvarat ovat

ja sitä tämä ydinvoimahanke nyt nimenomaan tuo

me olemme todenneet että uusiutuvat eivät riitä

se ei keskity vain yhteen asiaan niin kuin täällä tuossa debatissa tuli vähän semmoinen käsitys että tämä on pelkkää kaivostoimintaa meillä ei ole mitään muita luonnonvaroja kuin vain mineraaleja

onneksi näissä varsinaisissa puheenvuoroissa on tullut esiin se että kollegat ymmärtävät tämän selonteon ja luonnonvaramme hyvin laajasti

tulevaisuusvaliokunta on keskittynyt aina tulevaisuuteen suuntaaviin asioihin ja tuossa sanoin aikaisemmin jo että näin tämän että tämä olisi todella ollut aivan kuin tulevaisuusvaliokunnan visio siitä mitä tulevaisuus on

mutta hallitus oli aivan upeasti tämän nähnyt omana askelenaan niin että saamme sieltä hyviä askeleita sitten varsinaisiin hallitusohjelmakeskusteluihin

ketkä sitten aikanaan hallituksen muodostavatkaan toivon että mahdollisimman moni asia selonteosta nousee sitten seuraavalla hallituskaudella päätettäviin asioihin

olen iloinen tästä että selonteossa on hyvin vahvasti nostettu myös huoltovarmuusasiat esille että me emme ole vain reservaatti luonnonvarojen suhteen vaan todella myöskin näemme sen että ne ovat meille tärkeitä asioita ja näemme myös nämä luonnonvarat laajasti mahdollisuutena

se tuo uusia innovatiivisia ratkaisuja uusia työpaikkoja uusia mahdollisuuksia myöskin vientiteollisuudellemme ja yrityksillemme

se luo uudenlaisia liiketoimintakonsepteja tästä olen aivan varma

itse olen ollut vetämässä nanoteknologiatyöryhmää ja se yhdessä metsäteollisuuden kanssa on luonut aivan uusia näkökulmia siihen minkälaisiin televisio ranneke puhelinratkaisuihin pääsisimme nimenomaan nanoteknologiaa ja metsäteollisuutta puuta hyödyntämällä

talousvaliokunnassa on tuohon kaivoslakiin keskitytty pitkään ja hartaasti ja vielä ovat omat vääntömme edessä

siinä olen tuonut esiin nimenomaan sen mikä täälläkin tuli esiin että en halua että olemme siirtomaa josta luonnonvarat viedään jalostamattomina ja mahdollisesti vielä ilman että pystymme hyödyntämään niitä millään tavalla tai saamme niistä hyötyä itsellemme

tästä syystä olenkin sitten peräänkuuluttanut että tälle maa aineksen alapuoliselle alueelle saataisiin selkeä lainsäädäntö aikaiseksi

tämä varsinainen lainsäädäntö tästä selonteosta puutuu ja olen ymmärtänyt että ministeri on hyvin suopea tälle näkökulmalle että sitä ruvetaan selvittämään miten kuka ja millä tavalla nämä maa ainesalueen alapuoliset osat omistetaan ja millä tavalla mahdollisesti kunnat ja valtio niistä sitten omansa mahdollisesti saisivat että emme ole vain pelkkä siirtomaa silläkään sektorilla

rakentamistoimintaan liittyvät asiat että meillä on maalämpöä ja kaikkea ja vaikka nyt ei pohjavettä omistetakaan kuitenkin sen käsittelyyn ja yhteyteen liittyvää asiaa

selonteko puuttuu myös joihinkin ongelmakohtiin ja niistä tulivat jo esiin nämä pitkät käsittelyajat erilaisissa lupakäytännöissä lupakäytäntöjen monimutkaisuus ja monivaiheisuus

toivon että näitä päästään sitten jatkossa työstämään eteenpäin että emme ole monen luukun periaatteella ja monivaiheisten hakuprosessien edessä vaan pystyisimme käsittelemään asiat niin sanotusti lähes yhden luukun periaatteella

oma lempilapseni on nimenomaan se että nämä erilaiset hallintorajat pitäisi räjäyttää niin kuntasektorilla kuin valtiosektorilla kun kaikki eteenpäinmeno kaikki uudet ajatukset tyssäävät siihen että ei kuulu minulle

aina on siinä se hallintoraja joka estää uusien asioiden ajattelun ja pitkän tähtäimen tulokset

arvoisa puhemies

joistain asioista me olemme sentään olleet valtiovaroissakin samaa mieltä sekä hallitus että oppositio ja olemme päättäneet siitä meidän mietinnössämme että rakenteellisiin muutoksiin on todella tarvetta

niissä rakenteellisissa muutoksissa se mistä me olemme myös olleet yhtä mieltä on nimenomaan palvelujen kehittäminen ja se että me saamme ne terveyspalvelut niille kuntalaisille edustaja pekkarinen on nimenomaan se että tietojärjestelmät saadaan toimimaan ja yhteensopimaan

se että lääkärin aika tai terveydenhoitajan aika sairaanhoitajan aika menee järjestelmien kanssa tappeluun eikä se ole myöskään potilaan etu että potilas joutuu kulkemaan paikasta toiseen vain kuljettaakseen niitä papereita tai että ne kulkevat postin mukana ei ole enää tätä päivää

me tarvitsemme taistelua nyt sinne kentälle niin että menkää nyt myöskin oppositio taistelemaan sinne kentälle jotta saadaan nämä järjestelmät toimimaan

arvoisa puhemies

nyt rupeamme pääsemään siihen asiaan mitä tässä keskustelussa olisi pitänyt olla eli niihin asioihin mistä nyt keskustellaan eli tulevaisuudesta niistä mahdollisista toimenpiteistä joista pääministerikin on nyt menossa neuvottelemaan

olemme kaikki yhtä mieltä siitä että pitää pankit ja riskisijoittajat saada mukaan pitää saada velkasaneerausta mukaan mutta meillä on kokonaistaloudellisen tasapainottomuuden ehkäisemisestä ja korjaamisesta oleva iso kysymys kokonaan auki

millä me tunnistamme ne eri häiriötilat

tässä hallitus on jo omassa esityksessään nähnyt tämän tärkeyden ja pystynyt eri osa alueilla ottamaan huomioon viennin ja erityisesti kasvun edellytyksiä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

sanktiot alkavat valitettavasti näkyä tälläkin tasolla sillä monet päätökset tehdään naapurimaassamme korkeammalla tasolla ja viranomaisten matkustamiseen on asetettu rajoitteita

mutta aivan kuten ministeri sanoi tämä ratkaisematon velkakriisi ruokkii itse itseään ja jos meillä ei yrityksillä ole sitä lainansaantimahdollisuutta pitkäaikaisinvestointeihin niin kyllä meillä ongelmia tulee

diplomatiaa ja keskusteluyhteyttä pitää pitää yllä mahdollisimman laajasti ja keskustelemalla olemme pystyneet ratkaisemaan monia ongelmia tätäkin ennen

vaikka meillä tällä hetkellä pankit ovat erittäin hyvässä kunnossa silti iskuja voi tulla meidän reunamaille

pakotteiden tarkoitus ei myöskään ole tuottaa pysyvää vahinkoa

nyt on vaarassa käydä näin

jos eivät suomalaiset yritykset kokonaan lopeta toimintoja niin ainakin irtisanomiset ovat mittavia ja lisäksi pakotteet vaikeuttavat myös itämeri yhteistyötä

se hyvä ja tärkeä työ itämeren suojelemiseksi tai puhdistamiseksi venäjän kanssa yhteistyössä on vaarassa saada ison pysyvän takapakin

olisiko mahdollista jättää itämeren suojelemiseen liittyvät toimet pakotelistan ulkopuolelle jatkossa

mutta ministeri pekkarinen ette vastannut aikaisempaan kysymykseeni siitä onko näissä selvityksissä otettu ja tullaanko niissä ottamaan huomioon tämä mahdollinen joskus ehkä tulevaisuudessa toteutuva tai sitten ei tunnelihanke helsingin ja tallinnan välillä koska sehän myöskin vaikuttaa näihin erilaisiin seismisiin asioihin se on yksi tärkeä asia

kysyisinkin ministeri pekkariselta

pitävätkö nämä lehdissä ja julkisuudessa esitetyt väitteet bensalaadun vahingollisuudesta paikkansa

minä en puhunut siitä että suomen pitäisi antaa niihin lupa vaan siitä miten ne mahdollisesti otetaan huomioon näissä ympäristöselvityksissä

arvoisa puhemies

kansalaiset eivät oikein tiedä mihin autoihin tämä uusi etanolia sisältävä bensa soveltuu erilaisista tiedotteista huolimatta

kysyisinkin ministeri pekkariselta

arvoisa puhemies

nyt tehtyjä päätöksiä perustellaan paitsi ilmastolla myös työllisyysnäkökohdilla

täällä on hehkutettu että nyt luodaan tasaisesti työpaikkoja ympäri suomea

arvoisa puhemies

tämähän ei pidä paikkaansa

tällä hallituskaudella paineet suomen talouteen tulevat taas rajojemme ulkopuolelta

viime hallituskaudella meillä oli mahdollisuus elvyttää ja ne toimet onnistuivat

edes valtionyhtiö ei saanut korvaavaa päätöstä yksiköilleen eikä tämä toinen paketti kohdistu millään tavalla etelä suomeen vaan nimenomaan muualle suomeen

tällä hetkellä tällä kaudella meillä ei ole mahdollisuutta elvyttää joten meidän on tehtävä muita toimenpiteitä ja ruohonen lerner hallitus katsoo nimenomaan tulevaisuuteen päinvastoin kuin te väitätte

nyt hallitus tekee rakenteellisia muutoksia tulevaisuuden budjeteissa ja nimenomaan paneutuu päällekkäisyyksiin ja hakee niille toiminnoille ja niille rahoille todella niin kuin vaikuttavuutta ja nyt meidän täytyy päästä eroon siitä ajattelutavasta että aina ennenkin on näin tehty jolloin me voimme myöskin katsoa tulevaisuuteen ihan toisenlaisin silmälasein

tämä on kokonaispaketti ja hallitus on noudattanut tällä esityksellään täällä eduskunnassa hyväksyttyä energia strategiaa jonka mukaan tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja toteuttaessamme näitä kansainvälisiä sitoumuksia päästötavoitteita ja uusiutuvan energian tavoitetta

toiset taas arveli welles jo työ ja tasa arvovaliokunnassa on todella sanottu että se luo työpaikkoja kymmenilletuhansille metallimiehille kaivosmiehille aidoille työmiehille

kangas olen todella iloinen että te olette ollut talousvaliokunnassa ja ymmärrätte numeroita ymmärrätte todella työmiehen näkökulmaa ja näitä ratkaisuja joissa työpaikkoja luodaan työmiehille

se että se tuli kansalaisaloitteen muodossa ei millään tavalla heikennä sen lain käsittelyn tarkoitusta ja sen laajuutta tässä eduskunnassa

minun mielestäni on erittäin tärkeää se että me keskustelemme tästä laista ja tämän lain sisällöstä vielä laajemmin kuin mitä varsinainen kansalaisaloite antaa siihen mahdollisuutta

toivon että valiokunta tämän ottaa huomioon ja nimenomaan tarkastelee laajemminkin koko energiatodistuskäytäntöä ja sen parantamista

nimittäin nämä energiatodistukseen liittyvät ongelmat mitä on kansalaisaloitteen muodossa nostettu eivät pelkästään liity omakotitaloihin ne nousevat esiin myöskin erilaisissa asumismuodoissa

olisin halunnut muistuttaa siitä että asumiseen liittyvät kustannukset ovat jo tällä hetkellä mittavat ja huomattavat ja ne tulevat erilaisten energiamuotojen myötä ja niihin liittyvien kustannuspaineiden myötä edelleen nousemaan

varsinaisella laillahan on tarkoitus että rakentaminen olisi energiatehokasta ja suomikin on sitoutunut ja suomi on toivonut pääsevänsä niihin tavoitteisiin että myös rakentamisessa ja asumisessa päästään vähentämään energiankulutusta

aikanaan kun tätä tämähän pohjautuu direktiiviin direktiiviä valmisteltiin euroopan parlamentissa niin istuin itse silloin siellä ja ihmettelin mihin me tätä koko energiatodistusta tarvitsemme koska verrattuna silloiseen rakennuskäytäntöön pohjoismaat verrattuna etelä eurooppaan rakentamisessa oli huomattavia eroja

meillä oli silloin ongelmia pullotalojen rakentamisessa niissä ei ilma vaihtunut ja etelä euroopassa taas yksinkertaisine ikkunoineen ja muine mahdollisuuksineen oli hyvin toisentyyppiset ongelmat

mutta eteläeurooppalaiset eivät ymmärtäneet ollenkaan suomen vastustusta tämän energiatehokkuusdirektiivin laatimisessa ja niinpä se sitten ajettiin aikanaan sillä tasolla läpi

se meidän tehtävämme kun me tätä kansallista lainsäädäntöä teemme on tehdä siitä meidän näköisemme ja korjata niitä virheitä mitä nykymuodossaan tässä laissa on

toivon että siitä valiokunta pystyy käymään hyvin laajamittaisen keskustelun ja tuomaan vahvasti esiin ja korjaamaan ne ongelmakohdat kun se sitten aikanaan tuodaan saliin

halusin katsoa myös eteenpäin tulevaisuuteen siinä että nämä pelkät teollisuuspolitiikan toimet eivät meitä auta ne eivät riitä joten meidän on edistettävä tämän teollisen tuotannon kilpailukykyä eri politiikan sektoreita läpileikkaavana teemana eli koko ajan teimme me mitä tahansa päätöksiä kaikissa pitää olla työllisyys ja teollisuuden edellytykset mukana

teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja elinkeinoelämän uudistuminen onnistuvat vain nimenomaan johdonmukaisella työllä ja tekemällä useita samaan suuntaan vieviä toimenpiteitä

mahdollisuuksia on nimenomaan korkean jalostusasteen tuotteissa

mutta nimenomaan suomalainen insinööri on tällä hetkellä sen verran halpa että minä pelkään pikemminkin sitä että meillä on aivovientiä ulospäin eli insinöörit ajattelevat ja miettivät jaloillaan

kun täällä tuli hyökkäystä että palkkakustannukset ovat se joka kaataa yrityksiä niin itse väitän kyllä että se on päinvastoin